toivottavinta on tietysti se että metropolialueen kuntapäättäjät koska kysymys on kuitenkin asioista jotka ovat kuntien vastuulla olevia asioita löytäisivät yhteisen näkemyksen siitä miten näitä mainittuja ongelmia ja asioita voitaisiin täällä yrittää hoitaa

mutta realistisena tulokulmana varmasti on se että kuntapäättäjillä ei varmaankaan ole edellytyksiä löytää lopullista ratkaisua siihen miten tämä tavoite tältä osin tulee toteutumaan ja niinpä hallintovaliokunta tähän mietintöön sitten laittoikin sen että on todennäköistä että hallitusohjelmassa sitten tullaan ratkaisemaan muun muassa rakenteisiin liittyviä asioita

kunnat ovat tähän mennessä eivät kaikki vaan ne muutamat kunnat ja muutamat kuntien liikelaitokset vääristäneet aidosti markkinoita

hallintovaliokunta hyvin vahvasti tunnisti sen että maankäyttöön asumiseen liikenteeseen ja ympäristöön liittyvät asiat ovat niitä asioita jotka sitten toisaalta vaativat vielä pidemmälle vietyä yhteistyötä kuntien kanssa kun kysymys kuitenkin on yhdyskuntarakenteen eheytymisestä ja ilmastotavoitteisiin vastaamisesta

totean kuitenkin siitä julkisesta keskustelusta missä annetaan ymmärtää että kunnalliset liikelaitokset ovat jatkossa sitten ei hyvä asia että näinhän ei asia itse asiassa ole koska on toisaalta joskus asiallista kunnan oma tekeminen omaan palvelutarpeeseensa ei markkinoille vaan kunnan omaan tarkoitukseen viedä liikelaitokseen

mutta tässä yhteydessä voi tietysti ihmetellä sitä että kun meillä on olemassa olevia toimintatapoja jotka antaisivat täyden mahdollisuuden vastata näihin kysymyksiin kun puhutaan yhdyskuntarakenteen eheydestä ja ilmastotavoitteiden saavuttamisesta liikkumisen suhteen ja myöskin asuntotuotantotavoitteiden osalta tämä välinehän on siis maakuntakaava

tällä hetkellä nimittäin meillä on suuri ongelma siinä että kustannuslaskenta kunnan kirjanpidon pitäminen on sillä tasolla että me emme tiedä kunkin tekemisen yksittäistä kustannusta

on jotenkin ihmeellistä että meillä on miljardiyrityksiä suomalaisiakin kansainvälisiä pienempiä mutta julkisesti noteerattuja yrityksiä jotka kvartaalikausittain tekevät tilinpäätöstä ja me tiedämme ihan tarkalleen mitä minkäkin pennin tekeminen maksaa mutta julkisella puolella kuntataloudessa se jotenkin vain ei onnistu

valtuustojen valitsemat henkilöt edustavat uudenmaan liitossa meitä kaikkia alueen asukkaita ja siellä on ihan lain kautta annettu välineeksi alueen yhdyskuntarakenteen ohjaamiseksi asuntopolitiikankin ohjaamiseksi ja liikenteen ohjaamiseksi maakuntakaavan tekemisen vastuu

me emme edelleenkään tiedä kuukausitasollakaan riittävällä tasolla mitä kunnan tilanteessa taloudellisessa mielessä on puhumattakaan siitä että tietäisimme yksittäisen tekemisen vaikka siivoamisen kustannusta

nyt tässä yhteydessä tässä keskustelussa ja tästä eteenpäin jatkuvassa keskustelussa puhutaan seutuhallinnosta ja metropolikaavoista ja yhtäkkiä metropolikaava on sitten se autuaaksi tekevä asia joka ratkaisee nämä ongelmat kun se maakuntakaava ei ole tähän saakka ollut sitä

kysynkin ministeriltä miten tähän voitaisiin ministeriön näkökulmasta vaikuttaa että kuntien kustannuslaskenta ja taloudellinen seuranta paranisivat ettei tarvitsisi taas sen takia tehdä liikelaitoksia että päästään omaan taseeseen ja tiedetään jatkossa mitä tekeminen maksaa

tämä on aidosti iso ongelma ja en nyt oikein tiedä miten tähän pitäisi suhtautua

täällä on jossain määrin kritisoitu sitä että hallintovaliokunta ei ole näihin rakenteisiin ottanut kantaa mutta aivan totta tärkeintä oli se että hallintovaliokunta tunnisti nämä ongelmat ja kävi sitä vuorovaikutusta mikä liittyy metropoliselontekoon kaikkinensa ja korosti sitä että yhteistyöllä näitä asioita pystytään hoitamaan

yhteistyön eväät tämän kevään kuluessa hallitusohjelman valmistelun myötä varmasti sitten löytyvät

minä tarkoitan tässä sitä että ei ole varmaankaan tarkoitus se että veronmaksajien maksamilla verorahoilla harjoitetaan elinkeinotoimintaa

kyllä lähtökohta on se että kuntien pitäs julkisen sektorin mutta kuntien pitäisi keskittyä siihen perustehtäväänsä peruspalvelutarjonnan tuottamiseen

onko ymmärrettävissä nyt näin jos kissaa vähän pöydälle nostaa että ministeri tämän selonteonkin pohjalta kannattaa ennemmin kun puhutaan rakenteista hallinnollisia seutuhallinnollisia rakenteita itsenäisten kuntien sijaan

jos minä nyt oikein muistan nyt olen vähän huonosti ehtinyt tutustua tähän lakiehdotukseen mutta ministeri saattaa muistaa aikaisempia ehdotuksia ja sitä kirjoittelua ja keskustelua niin kuntien omistamien yhtiöiden omistamat kiinteistöt ja niiden vuokraaminen kuntien

eikö ole niin että nimenomaan teidän toivomuksestanne ja keskustan toivomuksesta terveydenhuoltolain aikataulua siirrettiin eteenpäin jotta tullaan ensiksi selonteolla ja sitten vasta tullaan lailla eikö niin

jos näin on jos muistan oikein niin mihinkä perustuu että kiinteistöbisnes on senkaltaista bisnestä mitä kunnat saavat tehdä ja se ei vääristä markkinoita

arvoisa herra puhemies

töllin ollessa työmatkoilla valiokunnan varapuheenjohtajana muutaman sanan valiokunnan mietinnöstä sanon

päätavoitteena on uudistaa väestötietojärjestelmän tietojen sekä varmennetun sähköisen asioinnin tehtävien ja palveluiden ylläpitoa hyväksikäyttöä sekä järjestelmää ja palvelukehitystä koskeva erityislainsäädäntö

laki selkeyttää rekisterihallinnon keskinäistä työnjakoa ja sisältää kattavat säännökset rekisterinpitäjien tiedonsaantioikeuksista ja niihin liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta

uusi laki määrittelee voimassa olevaa lakia yksityiskohtaisemmin väestötietojärjestelmän tietojen käsittelyn seurantaan ja valvontaan liittyvät rekisterinpitäjää ja tietojen käyttäjiä koskevat velvoitteet

käyttäjä ja lokirekistereiden tapahtumatietojen rekisteröinti ehdotetulla tavalla on välttämätöntä yksityiselämän ja henkilötietojen suojan turvaamiseksi

tältä osin valiokunta on huomauttanut että säännöksessä ei viitata velvollisuuteen noudattaa tietojen luovuttamistapauksissa hallinnon yleislakeja ja korostanut että luovutettaessa tietoja tämän pykälän nojalla on noudatettava mitä hallintolaissa kielilaissa saamen kielilaissa ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään

arvoisa puhemies

kyllä kuulee kiitos puheenvuorosta ensinnäkin

mutta niin kuin sanoin niin tällä hallituskaudella kuluvalla hallituskaudella keskusta on kaiken voimansa käyttänyt siihen että niitä yhdistymisiä myöskään ei toteutuisi

kuten sanoin tämä yhteiskunta tarvitsee nimenomaan kestävyysvajeen poistamiseen muitakin tekijöitä kuin vain sääntelyn purkua tai tehtävien purkua

mutta yhä edelleen meillä on hurja määrä kuntia ja teidän varjobudjettinne ei tuo euroakaan siihen kannustavuuteen kuntien yhdistymisen näkökulmasta eikä yhtään riviä tekstiä liittyen tähän rakenteelliseen muutokseen

arvoisa puhemies

matikainen kallströmille että kyllä oma käsitykseni on se ja valiokunnan käsitys että kun viiden vuoden määräaikainen lupa sitten päättyy niin sen jälkeen pitää hakea sitä pysyvää lupaa

mutta sen jälkeen se lupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevana mikäli hakija täyttää edellytykset ja se ei ole enää määräaikainen vaan sen jälkeen se on pysyvä tai toistaiseksi voimassa oleva

arvoisa puhemies

tähän alkuun on kyllä todettava myöskin se että enpäs edustajavuosieni aikana ole vastaavaa kokenut siinä määrin että olisi niin paljon saanut kansalaispalautetta

sähköpostien määrä on ollut huikea ja niissä on ollut erilaisia näkemyksiä toinen toistaan rakentavampia taikka sitten toisenlaisia viestejä

valiokunta on hyvin hyvässä yhteistyössä työtä tehnyt

tölliä ja nykyistä puheenjohtajaa ed

se oli selkeä hallituksen kanta ja tavoite lain suhteen ja nimenomaan sitten toisaalta aseturvallisuutta parannetaan käsiaseiden saamista tiukentamalla

hallituksen lainvalmistelua on arvosteltu eri suunnista eri syistä

meillä kävi poikkeuksellisen paljon erilaisia toimijoita joita tämä laki tulee koskettamaan ja uskoisin että jokainen joka koki tarvetta tuoda viestiä lainvalmisteluun liittyen sen mahdollisuuden myöskin sai sillä niin laajan kuulemiskierroksen valiokunta todella teki

teimme hallituksen esitykseen kovin merkittäviäkin muutoksia jotka osaltaan eivät mielestämme vaikuta aseturvallisuuteen mutta mahdollistavat paremmin harrastamisen ja aseiden kanssa toimimisen niille joille se toiminta kuuluukin ja on tarkoitettu

täytyy sanoa että se kierros ja kaikki se palaute on ollut ihan paikallaan ja voi jopa kiittää siitä laajasta aktiivisuudesta tältä osin

totta kai siihen vaaditaan myöskin sitä yhtä tärkeätä tekijää elikkä suomalaista kansalaista suomalaista suomessa asuvaa ihmistä ja hänen omaa panostaan turvallisuuden ylläpidossa toisaalta yhteistä vastuuta toisistamme

mutta jos me puhumme viranomaisista ja meidän lainsäädännöstämme niin aselaki ei kuitenkaan ole ainoa asia millä sitä turvallisuuden tasoa ylläpidetään ja näin ollen myöskin tältä osin täyskielto ei meidän mielestämme ole missään määrin perusteltu

ja voisin tässä yhteydessä todeta sen että kansalaispalautteella asiantuntelle tuntia kuulemis kierroksella ja asiantuntijakuulemiskierroksella ja saaduilla viesteillä oli suuri merkitys muun muassa tämän yksityiskohdan muuttamiselle

valiokunta paneutui siihen varsin tarkasti ja seikkaperäisesti ja päätyi sitten tähän ratkaisuun että nykyinen vallitseva tilanne on aseturvallisuuden kannalta aivan riittävä

tämä uusi käsittelyssä oleva aselaki ei niin kuin hyvin tiedämme muuta tilannetta niiden ihmisten kohdalla joilla on olemassa luvat

kysymys koskee sitä että mennään tästä eteenpäin vähän tiukemmilla ehdoilla

myöskään tiukemmilla ehdoilla ei ole vaikutusta metsästykseen urheilun harrastamiseen reserviläistoimintaan silloin jos ei puhuta käsiaseista

mutta jos on käsiaseet kysymyksessä niin se oli tavoitekin että tätä käsiaseiden saantia tullaan tiukentamaan

käsiaseiden osalta ja metsästyksen osalta nostan esille yhden kohdan josta käytiin keskustelua mutta jonka kohdalla sitten päädyttiin kuitenkin siihen että muutosta valiokunta ei tee nimittäin luola ja loukkupyynnin

tottahan on se että tämä harrastus kun se sellaiseksi luonnehditaan on varsin tärkeä myöskin luonnonsuojelunäkövinkkelistä

valiokunta aivan yhdeksi keskeiseksi asiaksi nosti sen jopa vielä yhdeksi lausumaksi että valtiovallan ja myöskin kuntien pitää tehdä kaikki voitava jotta on asianmukaiset olosuhteet ampumaharrastuksen harjoittamiseen toisaalta myöskin taidon ylläpitämiseen ja erilaisten kokeiden suorittamiseen

se on erinomaisen surkea ja se on surkea muun muassa sen takia että helsinki teki oharit siinä että ei mahdollistanut kivikkoon suunniteltua rataa ja se sitten aiheutti useamman vuoden myöhennyksen siihen olosuhteiden parantamiseen

nepposelle ja muille asian puolesta puhuneille myöskin se että pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat asettaneet työryhmän jonka tehtävän aikataulu on varsin tiukka ja se aikataulu päättyy ymmärtääkseni tämän kuun loppuun mennessä elikkä enää on jäljellä muutama viikko

ja oleellista on se että tähän olosuhteiden luomiseen osallistuivat kaikki kunnat yhdessä niin että se ei ole yhden kunnan kustannus eikä minkään seuran kustannus nimenomaan vaan kunnat pitävät myöskin ampumaurheilua yhtenä harrastamisen muotona joka tulee osaltaan ainakin osittain kustannetuksi myöskin verorahoista

yhtenä tekijänä siinä että näin tehtiin oli se että sisäasiainministeriölle ja sosiaali ja terveysministeriölle on selkeästi annettu asetuksen muotoilun tehtävä ja muotoilu siitä kynnyksestä milloin velvoite lääkärille tulee

tämä keskustelu mikä tähän liittyi oli valiokunnan kannalta sitten sen kaltainen että tämä velvollisuus voitiin lääkärille valiokunnan toimesta osoittaa

täällä on tullut esille useammassa puheenvuorossa se että ehkä kuitenkin tärkein asia on se että suomessa poliisi toimii ammatillisesti ja poliisi tietää mitä se tekee aselupia myöntäessään ja käytäntöjen tulee olla yhtenevät kautta suomen

pitää olla osoittaa tätä tehtävää suorittamaan pätevät kyvykkäät kokeneet poliisimiehet ja naiset joilla on ammattitaitoa eri tavoin arvioida sitä että henkilö on kelvollinen ja sitä tukevat sitten muut viranomaiset

valiokunta puhui myöskin tämän lain seurannasta ja siitä miten tämä seuranta lain tavoitteiden osalta toteutuu

ja kun tiedämme että aselaki kakkonen on tulossa eduskuntaan näin on valtioneuvosto ilmoittanut niin sovimme että aselaki kakkoseen tulee näiden molempien lakien seurantavelvollisuus

elikkä ehkä varsin pian muutaman vuoden kuluttua tuleva eduskunta sitten arvioi miten tämä laki on vastannut siihen tavoitteeseen mikä sille on asetettu

tässä yhteydessä on vielä pakko itsekin korostaa sitä yhtä tekijää että lainvalmistelu on prosessi joka alkaa tietysti ministeriöstä mutta päättyy aina siihen kun eduskunta päättää ja että valiokuntatyö on tärkeätä ja keskeistä lainvalmistelua

tähän alkuun totean sen että on hyvä että tehdään uudistuksia on hyvä että pohditaan huomista on hyvä että yritetään löytää ratkaisuja kestävyysvajeen nujertamiseen mutta ennen kaikkea tietysti se että suomalaisilla ihmisillä on asiat hyvin

se ei ole riittävää ja hyvää lainvalmistelutyötä kun siinä vaiheessa kun mietintöluonnos on pöydässä kerrotaan mitä mieltä he ovat ja tuodaan esille ne epäkohdat isee jo riittävä ja hyvä

vähän huolissani olen suomalaisen kunnan tulevaisuudesta mitä suomalaiset kunnat jatkossa ovat

niiltä puolet lähtee soten myötä pois kuntien kantokyky kestää niitä velvoitteita jotka kunnalle jäävät muuttuu tämän ratkaisun myötä

no syntyy sote alueet ja järjestämisalueet kaikki tietävät isoja kokonaisuuksia ja tässä yhteydessä tietysti kunnan rooli on myöskin yhä edelleen keskeinen

itse keskityn nyt puheenvuorossani pelkästään ammatilliseen koulutukseen sillä nuorissahan on suomen tulevaisuus ja ylipäätänsä maailman tulevaisuus

sillä on maksajan rooli mutta tietysti myöskin kunnissa asuvat ne ihmiset jotka näitä palveluita sitten käyttävät

ammatillisesta koulutuksesta nostan esille toisen asteen peruskoulutuksen elikkä aloituspaikkoihin liittyvän yksityiskohdan

tällä hetkellä ne nyt laissa olevat näkökulmat kuntademokratian tai demokratian näkökulmat tai sitten se mikä mahdollisuus kunnalla on vaikuttaa sote alueiden päätöksentekoon ovat kovin vähäiset

mutta arvoisa puhemies tässä yhteydessä halusin vain oikeastaan kiinnittää erityisen huomion siihen että yhtä lailla kun teemme sote uudistusta meidän pitää miettiä tulevaisuuden kuntaa ja näin ollen suomi tarvitsee kuntauudistuksen

arvoisa puhemies

kiinnitän erityisesti yhteen asiaan huomiota ja se on tämä yksityisen ja julkisen palvelutuotannon välinen suhde

toisen asteen koulutus on saanut suosiota varsinkin perinteinen ammattikoulussa opiskelu elikkä toisen asteen ammatillinen koulutus

meillä on kohtuullisen tuoreessa muistissa elikkä viime eduskuntakaudelta terveydenhuoltolaki jossa me uudistimme ensihoidon järjestämiseen liittyviä yksityiskohtia

se on jo niin suosittua että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ammatilliseen koulutukseen pääsy on jopa vaikeampaa kuin lukioon pääsy joka on perinteisesti aina ollut sitten se vähän haastavampi projekti nuorilla

toisen asteen aloituspaikkojen keskiarvotasovaatimukset ovat varsin korkeat

siitä huolimatta nyt tänä syksynä esimerkiksi vantaalla kaikki koko ikäluokka saatiin sijoitettua joko lukioon tai ammatilliseen koulutukseen

laista varmasti löytyy yksityiskohtia jotka osaltaan selittävät kustannusten nousua mutta iso osa on myöskin siinä että julkinen monopoli on tässä yhteydessä ottanut ensihoidon järjestämisvastuussa sen kaiken suuren roolin

yhtään vantaalaista nuorta ei jäänyt koulutuksen ulkopuolelle

se on esimerkki siitä että kun sanotaan että perussääntö on se että mitä suurempi hankintayksikkö sitä suuremmat hankintakokonaisuudet näin on tässä yhteydessä käynyt

heistä tulee niitä nuoria työttömiä ja he syrjäytyvät työmarkkinoilta johtuen siitä että se toisen asteen kesken jäänyt opiskelu ei tuota hedelmää elikkä sitä ammatillista tutkintoa

minä olen kovin paljon huolissani siitä miten suomalaiset pienet perheyritykset pk yrittäjät pärjäävät tässä sote ja terveydenhuollon uudessa maailmassa

tärkeintä onkin kiinnittää nyt huomiota kunnissa ja valtiovallan taholta siihen miten nämä nuoret jotka koulun kesken lopettavat saataisiin takaisin kouluun

täällä salissa on tänään käytetty monta puheenvuoroa sen puolesta että tässä ei tältä osin mikään muutu mutta se mikä muuttuu on se että tuotantoalue on huomattavan paljon suurempi kuin yksittäinen kunta joka on tähän saakka ollut vastuussa palveluiden järjestämisestä

tämä toistakymmentä prosenttia oleva nuorten joukko aloittaneista joukoista pitää yksitellen poimia takaisin opiskeluelämään

me tiedämme hyvin että merkittävä osa terveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista tänäkin päivänä perustuu yksityisen palveluntuottajan tuottamiin palveluihin

ehkä siinä on se ammatillisen koulutuksen yksi keskeisimpiä pohdinnan paikkoja mitä nyt eduskunnassa sivistysvaliokunnassa kuin myös opetusministeriössä tulisi pohtia miten sitä voitaisiin kehittää että se vastaisi paremmin nuorten toiveisiin ja ehkä myöskin työnantajien toiveisiin

se ei tietenkään voi muuttua yhtäkkiä mihinkään suuntaan mutta olen silti vakavasti huolissani miten tulevassa kilpailussa yksityinen sektori pärjää

tulisiko kenties opiskelun tai opetuksen teoreettista puolta ehkä keventää käytännön työn voisiko sanoa kustannuksella

nyt kannustaisinkin kovasti niitä toimijoita jotka tämän asian kanssa toisen asteen koulutuksen kehittämisen kanssa ovat tekemisissä että he panostaisivat erityisesti opetuksen sisällön teoriavoittoisen opettamisen muuttamiseen ehkä enemmänkin tuohon käytännönläheisempään puoleen mikä sitten osaltaan voi varmasti motivoida enemmän niitä opiskelijoita pysymään oppilaitoksissaan niin kauan että tutkinto tulee myöskin takataskussa sitten muutaman vuoden kuluttua mukana

arvoisa herra puhemies

minä olen kovin surullinen siitä että edustajilla on kovin näköalaton suhtautuminen tähän tilanteeseen

ja me tiedämme sen että huoltosuhteen muuttuminen muuttaa rajusti kuntien edellytyksiä ja mahdollisuuksia tarjota peruspalveluitaan kuntalaisille

tämä on surullista että ei haluta ajatella asiaa kuin vain tässä hetkessä ei huomata sitä että eduskunta säätää lakeja ja miettii ihmisten tulevaisuutta ja haluaa varmistaa palvelut tulevaisuudessakin

kainuun malli on hyvä esimerkki siitä jos mennään tämmöiseen maakuntatasoiseen